se että ikään kuin jollakin sopimuksella on puhuttu kolmikannasta ja muusta tuli tämä päätös ja esitys tämän lopettamiseksi oli se mitä nimittäisin tässä asiassa hämäräksi

täällä joku meistä kansanedustajista toivoi lääkärikoulutusta osaksi ammattikorkeakoulukoulutukseen

minusta tämä kuvaa sitä tilannetta siellä on hirveän kova paine koulutuksen puolella

pulliainen kun me laadimme silloin lähtökohtaisesti lakialoitteen repoveden kansallispuiston synnystä

se oli taloudellinen järjestelmä ja ehkä se oli kehys jonka sisällä piti yhteiskunnan säätelemällä tavalla myöskin ajatellen perintöoikeutta lisääntyä

arvoisa puhemies

geenimuunnellun tuotannon kritisoimisessa ei ole kyse jostakin pelosta että pelätään että siinä menee henki jos syö geenimuunneltua soijaa tai muuta

lomautuksen aikahan pitäisi käyttää hyödyksi eli nyt sinne puolelle pitäisi panoksia lisätäi ihan äkkiä tässä ei enää odotella vaan ensi vuoden puolella pitää olla paljon paukkuja

se miten tämä japanin traaginen tsunami ja fukushiman reaktoreiden ongelmat liittyvät tähän uraanikaivosten hyväksyttävyyteen jatkossa globaalisti ja paikallisesti on tietysti vielä nähtävissä mutta uskon että myöskään kaivoslain soveltamisessa uraanikaivosten perustaminen ei saa olla eikä se tule olemaan mikään itsestäänselvyys

kiinalaisen sanmen reaktorin joka on tyypiltään niin sanottu ap reaktori tuottaman sähkön hinnan arvioidaan kolminkertaistuvan

laxellkin viittasi että nämä ylikansalliset yritykset käyttävät surutta hyväkseen niin kuin monsanto kolmannen maailman köyhiä ihmisiä myymällä heille pakkomyymällä käytännössä jyviä jotka eivät sitten kuitenkaan kelpaa tai joita ei saa käyttää sitten jatkossa vaan ainoastaan seuraavan sadon tuottamiseen

arvoisa puhemies

on valitettavasti niin että ydinvoimarakentamisen työllisyysvaikutukset kun niitä verrataan hajautetun energiantuotannon työllisyysvaikutuksiin ovat jääneet hallituksen toimesta toteuttamatta ja selvittämättä

tosin nämä lupa asiat jäävät seuraavalle hallitukselle mutta siitä huolimatta niistä on hyvä puhua jo nyt

kysymyksessä ei ollut enemmistöhallitus vaan tällainen koalitiohallitus jossa nsdap oli yhtenä puolueena ja mukana oli sitten keskusta oikeistolaisia pikkupuolueita

tämä oli myös ministeri pekkarisen pakko todeta

tämä soija asia on yksi oma ongelmansa se on maailmanlaajuinen ongelma mutta ennen muuta tietysti brasilian amazonaksen alueilla oleva ongelma

näin ollen keskeisintä perustelua kun täällä puhutaan kokoomuksen suulla erityisesti työllisyydestä ei siis ole esitetty

ministeri pekkarinen on paikalla

mutta mitä tiedämme ihmistutkimuksessa geeneistä niin nimenomaan tiedämme hyvin vähän siitä miten genomissa vaikuttavat eri geenit mikä on ikään kuin määräävä geeni mitä merkityksiä on niin sanotuilla uinuvilla geeneillä miten ne voivat joissakin tilanteissa aktivoitua mikä on se osa dnata joka ikään kuin määrittelee jonkun aivan muun dna kohdan toimintaa ja miten se sitä missäkin tilanteissa sitten aktivoi tai peittää tavallaan sen toiminnan

myöskin suomesta tehdään ydinenergiaparatiisia

ruotsi on kuitenkin bruttokansantuotteeltaan noin kaksi kertaa suomea suurempi

nauhauksisia taluttivat ensimmäisen maailmansodan mutta tämä on vain tämä historiallinen näkökulma joka on hyvä tietysti pitää mielessä

syy tähän ei suinkaan ole siinä että meillä on toisen tyyppinen teollisuus vaan ennen muuta siinä että sähkön käytön tehostamista ei ole suomessa toteutettu samalla tavalla kuin ruotsissa on tehty

mutta miksi poistaa suomen tasavallan presidentiltä mahdollisuus osallistua ongelmallisten aikojen ongelmien ratkaisuun se on tämän päivän kysymys

tässä aivan oikein on oppositio nostanut tämän asian esille ja tämä vastaus tämä keskustelu ei kyllä tyydytä kun olen sitä kuunnellut kuulumatta näihin valiokuntiin kuten puolustusvaliokuntaan tai perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies

pertti virtaselle

suomeen tuodaan aina silloin sähköä muualta kun se on edullisempaa kuin suomessa tuotettu sähkö tai kun sitä voidaan edullisesti viedä muualle ja ydinvoimasähköä on aikomus toimittaa baltian lisäksi myöskin saksaan

arvoisa herra puhemies

lauri oinoselle on todettava että hallituksella on kova kivinen sydän liberalistinen sydän ja tämä liberalismi on talousliberalismia

nämä emäkset muodostavat emäspareja sitten tätä kautta

tuo mitä ed

pentti tuossa totesi lopuksi on tärkeä asia myöskin sen kovin kuuluisan hajajätevesiasetuksen soveltamisen vuoksi että tiedetään missä ovat pohjavesialueet ja sen mukaan voidaan nämä puhdistusvelvoitteet asettaa

kun me menemme vaikkapa tuonne kymenlaakson kotkaan siellä on perusterveydenhoidossa erikoissairaanhoidossa vanhustenhoivassa ongelmia ja kuntien talous on huonossa hapessa

mutta tähän kysymykseen minkä ed

joka tapauksessa kysymys on ihmislääketieteessäkin tutkitusta tiedosta niin paljon että geenitutkijat ovat hyvin epävarmoja miten geenirihmaston eri osat vaikuttavat toinen toisiinsa

latvian ja liettuan energiastrategiassa on todettu aivan virallisesti että ne rakentavat sähköntuotantoa suomesta tuotavan sähkön varaan

on unohdettu ne ajatukset tunteet ja tunnelmat mitkä olivat silloin kauhajoen ja jokelan jälkeen

onko niin että ne tunnelmat ja tunteet olivat vääriä

nyt tässä gmossa kysymys on siitä että aivan toisesta lajista otettu geeni viedään toisen lajin geenirihmaston osaksi ja toivotaan että sen kautta joku tietty ominaisuus siirtyy tähän siirtokohteena olevaan lajiin

nyt tämän verouudistuksen jälkeen bensiiniautojen ja dieselautojen käyttö ei tule entistä kalliimmaksi mutta joukkoliikenne kallistuu

yhteiskunta koki silloin tragedian joka toteutettiin itselataavalla käsiaseella pistoolilla joka on nimenomaan se ongelma

täällä aikaisempikin kannanotto oli aivan oikein sen suuntainen että tuollaisesta muunkielisestä englanninkielisestä opetuksesta ehkä joutuu sitten myös suomen kansalainen maksamaan

tällöin siellä on ihan näiden hoidettavien ihmisten eläke ja muita tuloja joita sitten leikataan taas kuntien kautta valtion kassaan

jani keskustelu on päättynyt ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se lakiehdotusta onneksi se meni käsi on päättänyt ensimmäisen käsittely esitellä päiväjärjestyksen hyvin

oikeuskansleri on tuonut tänne käsittelyymme varsin korkealaatuisen asiakirjan ja niin kuin juuri todettiin vaalirahoitusilmoitusten käsittelyn aineisto tässä on hyvin ajankohtainen

ja sitten hallituspuolueet eivät pysty hoitamaan tätä haja asutusalueiden jätevesiasetusta lain tasolle ja se on ongelma

pitkiä aseita löytyy niitä käytetään ja on käytetty muuallakin kuin kahdeksan surmanluotia elokuvassa mutta nimenomaan tämä itselataava puoliautomaatti tai automaattikäsiase on se ongelma

se montako miljoonaa siellä sitä on on varmasti keskusteltu valiokunnassa

ja ottaisi toisin päin niin taas toisinpäin olevassa tilanteessa kun esimerkiksi kasvinjalostuksessa käytetty geeni joutuu taas vai

ja on aihetta antaa myös kiitosta silloin kun on kiitoksen paikka niin kuin nyt tässä kohdinkin on vaikka niin kuin täällä ed

muistelen liikkumavaraohjelmaa

todellakin tiedämme kaikki että yksi eduskunnan aktiivisin lobbaus on tuottanut tässä tulosta

hiltunen totesi ikään kuin elävä elämä on jo mennyt eteenpäin

edelleenkin

mutta joka tapauksessa yleinen ongelma suomessa edelleen jatkuu ja se on se että yhä useammat kansalaiset yhä useammin tuntevat tarvetta kääntyä eduskunnan oikeusasiamiehen tai valtioneuvoston oikeuskanslerin puoleen huolineen

en tiedä miten hallintovaliokunnan jäsenistö yleensä jakaantuu tai valikoituu ympäristövaliokuntaan tulee yleensä kansanedustajia jotka ovat huolissaan ympäristöstä mutta hallintovaliokunnan viimeinen bravuurihan oli tämä lääkäreiden aseman muuttaminen hallituksen esityksestä selvästi huonompaan suuntaan sillä tavalla että se tekee tästä tilanteesta lääkärin vastaanotolla lähinnä koomisen

ydinvoimaa ei todellakaan ole globaalisti kansainvälisesti lueteltu ilmastonmuutoksen hillinnän välineeksi

jonkin eläimen kuten vaikkapa naudan suolistoon millä tavalla se siirretty geeni käyttäytyy siellä kun on paloiteltu tämä geenirihmasto

se ei kuulu unfcccn valikkoon ei kioton sopimuksen määrittämään cdmään eli puhtaan kehityksen mekanismeihin

valiokunnan puheenjohtaja on esitellyt mietinnön ja taisipa ed

tämä ongelma on tietysti muulla tavalla ratkaistava kuin oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin toimin eli lainsäädännön kansalaisyhteiskunnan kehittämisen kautta mikä merkitsee myös sitä että ihmisten luottamus yhteiskuntaan ja täällä yhteiskunnallisesti tehtäviin päätöksiin kasvaisi ei olisi tarvetta näiden valitusmekanismien käyttöön

eli tässä on oikeastaan paljon laajemmasta asiasta kysymys kuin vaikkapa vain tästä ulkoministeri stubbin mainitsemasta afganistanpakistan välisestä akselista

jos se tarttuu johonkin toiseen kohtaan vaikka siellä olevan bakteerin dna rihmastoon ja tällä lailla saa aivan uuden paikan mikä sen tilanteen seuraus on sitten sen bakteerin ominaisuuksien muuttumisessa

mutta kun suomessa on viime aikoina puhuttu tärkeistä asioista kuten kerjäämisen kieltämisestä ja köyhyyden kriminalisoimisesta tästä aselaista jätevesiasetuksesta seksuaalisesta suuntautumisesta ja siitä pitääkö pappien vihkiä siunata vai miten kohdella samaa sukupuolta olevaa paria mikä ei sinänsä kuulu eduskunnalle kyllä ollenkaan niin tärkeät asiat puhemies tärkeät asiat köyhyys se mitä tapahtuu tämän yhteiskunnan kahtiajakautumiselle ympäristökysymykset ilmastonmuutoskysymykset ovat jääneet aivan selvästi marginaaliin

mutta tällainen laaja alueellinen epävakaus on todellakin ongelmallista

olemme täältä euroopasta seuranneet yhdysvaltoja missä nyt presidentti obaman hallinnon aikana on erityisesti pyritty vahvistamaan julkista sektoria ja nimenomaan julkista rahoitusta terveydenhoitoon koska se ylenpalttinen ja vuosikymmeniä jatkunut yksityistäminen ja yksityisiin erilaisiin vakuutuksiin pohjautuva rahoitus ei ole johtanut viisaaseen kansantaloudelliseen tilanteeseen

joka tapauksessa kysymys on paljolti sellaisesta tieteen kentästä jota ei tiedetä tarkoin mitä se merkitsee

todellakin ed

ulkoministeri stubb mainitsi tässä ihan alussa että kysymys mikä liittyy nyt tähän joukkojen lähettämiseen on pitkän aikavälin prosessista nyt ehkä näiden vaalien turvaamisesta mutta myös paljon pitemmästä prosessista

arvoisa herra puhemies

lahtelalle haluaisin painottaa vielä kertaalleen sen että mielestäni sukupuoleen sitoutunut avioliitto on aikansa elänyt siinä mielessä että avioliitto oli aikoinaan kehys sille että perhe ja suku lisääntyi

pakkanen uskoi

oleellista on että tämä on aivan toisen tyyppistä jalostusta kuin totuttu samojen lajien tai lähellä toisiaan olevien kasvilajikkeiden ristiinjalostus

manninen totesi sitten vastauksessaan että se ei voi olla ikään kuin kaikkiin asioihin vastaus että aina vain harmaa talous vaan pitää olla muitakin keinoja

en nyt väitä että tämä suomen osallistuminen tämä suomen kontingentti on mikään panttipataljoona mutta joka tapauksessa tässä nyt ikään kuin lippua heilutetaan ja väriä tunnustetaan kun siellä mukana ollaan se on ihan selvä asia

se loi myöskin perusteen perinnönjaolle joka oli hyvin tärkeä asia säädellä

ja siinä sitten esimerkiksi vanhustenhoiva ja hoitokysymykset ovat marginaalissa kun näistä niin sanotuista tärkeistä asioista on käyty keskustelua

varmasti ne ihmiset suomessakin jotka toimivat julkisessa terveydenhoidossa toimivat yhtä tehokkaasti kuin yksityisellä

voi olla siis selkärankaisen dnasta otetun geenin siirto esimerkiksi kasviin ja niin edelleen

se mikä on turhaa ja ongelmallista on se että hallitus ei ole valmistellut tätä esitystään kunnolla

kuoppa viittasi siihen että kyllä vastalauseen yleistekstissä on windfall verotuksen toteuttaminen

mutta kiitoksia oikeuskanslerille että tämä kysymys on myös niin kirjoitettu ja tehty että sitä on hyvä ja helppo lukea

arvoisa puhemies

mutta ministeri kiviniemelle kuitenkin se kun hän ihmetteli näitä puheita luonnon väriaine on

tämä on varmaan juuri tällä tavalla

siis voidaan käyttää aivan eri lajeja ei edes kasvikuntaan kuuluvia lajeja vaan eläinkunnan geenejä

taas tämä niin sanottu demokratiamissio kyllä aika tavalla afganistanilaisten näkökulmasta näyttäytyy korruptiona ja näinä oheisvahinkoina mitä nämä pommitukset ja muu yhdysvaltain sotilaallinen toiminta aikaansaavat

tämä ei ole myöskään mikään tunteen asia

mitä tulee asunto osakeyhtiölainsäädäntöön ja tuohon pykälään niin valitettavasti elävä elämä on vaatinut tämän tyyppisen pykälän johtuen siitä että hissien jälkiasennuksessa on ongelmansa

on sitten eri asia miten tällaiseen voidaan puuttua

tuo jätevesiasetus on kyllä sellainen jossa on enemmän väärää lumetietoa kuin itse asiaa pystytty käsittelemään

ihminen on pystynyt tuottamaan elämää ja hedelmöittämään munasolua aivan eri tavalla kuin aikaisemmin

lailla asiaa ei ratkaista

jos lakiin vedottaisiin monet lapset otettaisiin vanhemmiltaan huostaan

ei lisäydinvoimaa

siellä on varallisuusveron palauttaminen ja monta muuta asiaa joilla toki voidaan tukea niitä vaatimuksia mitä esitämme köyhyyden vähentämiseksi ja vaikeissa taloudellisissa oloissa elävien ihmisten aseman parantamiseksi

tässä on laadullisesti aivan erilaisesta asiasta kysymys ja tiede ei vielä tiedä aivan oikein niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa tullut esille mihin kaikkiin kielteisiin epätoivottaviin mahdollisuuksiin tällainen geenisiirto voi jatkossa aina johtaa

vanhemmuuteen liittyvien tietojen ja taitojen tyrkyttäminen joka tuutista lienee oikeampi tapa vaikuttaa vanhempiin kevyt keskustelu on päättynyt

tämän me kaikki tiedämme

kun puhutaan luonnonjärjestelmästä niin se on käytännössä kuitenkin sellainen johonka liittyy tietyt periaatteet mutta nämä meidän yhteiskuntammekin mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat tuoneet aika tavalla variaatioita näihin kysymyksiin

michael moore on omassa elokuvatuotannossaan taiteen keinoin aivan selkeästi osoittanut miten kanadan ja yhdysvaltojen välillä tapahtuu näitä ampumisia eri tahtiin

uimisesta annettu sellastani asia lähetetään lakivaliokuntaan tuntunut että eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina kahdestoista joulukuuta kello kolmetoista tämän täysistuntoon taas dr drew a